herra puhemies

täällä on kauniisti puhuttu siitä miten hallitus haluaa edistää luomu ja lähiruokaa

proagria ei saa riittäviä toimintamenoja katettua niin että luomuneuvonta voisi toimia

tämä hallitus leikkaa korkotukea niiltä viljelijöitä jotka tietämättä tämän hallituksen maatalousvihasta ovat erehtyneet investoimaan

kun viljelijä oli tähän vastannut että ei oikein jaksaminen tahdo riittää kun se on näittenkin kanssa jo koetuksella ministeri oli vastannut että pitää hankkia mielekkäämpää tekemistä

kolme vuotta olemme turhaan odottaneet täällä niitä toimia joita olisi pitänyt tehdä suomen nostamiseksi tästä suosta mutta olemme menneet koko ajan alaspäin

hallituksen ministereitä voisi verrata lomaosakemyyjään

puhutaan silmät ja suut täyteen puhutaan eilen yhtä ja tänään toista paperit annetaan käteen juuri ennen allekirjoittamista ja osa siitä sitten vain englanninkielisenä sepustuksena mistä ei juristikaan ota selvää

mitkään kataisen hallitusohjelman kirjaukset jotka nyt ovat mukana kataisenstubbin hallitusohjelman kirjauksissa eivät ole toteutuneet

espanjan pankkien tukemiseen ei tule missään tapauksessa lähteä

mikäli maksatamme jälleen kerran veronmaksajien rahoilla voitonkäärijöiden riskit olemme niin syvällä yhteisissä veloissa että omakin taloutemme on vaarassa

kuitenkin nämä tavoitteet pidettiin yllä

mitään keinoja tämä hallitus ei tee niin että tässä loppuajassa voisimme niihin tavoitteisiin päästä

siis

yhtä huolestuttavaa on se että tämä hallitus teki vaaliohjelman ja jakoi vanhanaikaisesti sullemulle politiikalla etenkin sille porukalle mistä suurin osa kansanedustajista näissä hallituspuolueissa on eli suuriin keskuksiin ja pääkaupunkiseudulle niin että vain rippeitä on odotettavissa joillekin muille alueille

arvottomien papereiden jälkimarkkinaostot eivät toimi

ekpkään ei ole onnistunut niissä vaan hetken kuluttua on edessä uusi kriisi mikäli kaikki tietävät että riskin saa kaadettua veronmaksajien niskaan

arvoisa puhemies

lahtela kyllä se vaan niin on että maaseutu tarvitsee myös maahanmuuttajia ja itse asiassa tuomas kuhmosen tutkimuksen mukaan maaseutu monikulttuuristuu nopeammin tällä hetkellä kuin kaupungit

viime viikkoina on puhuttu rahanpesusta tänään eurooppalaisia pankkeja on käräytetty euriborin salaisesta ohjailusta

siellä arvostetaan muualta tulijoita ja heistä pidetään usein hyvää huolta

se lähti siitä että nuorisolta leikattiin ja sitten kun ymmärrettiin mitä kauheuksia se saa aikaan nuorisotakuun nimissä osa näistä rahoista palautettiin esimerkiksi oppisopimukseen ja moniin muihin nuoria koskettaviin toimiin

haluan kehua teitä kaikkia maaseutupoliittisen selonteon arvioitsijoita

olen itse ollut tuomassa elinvoimaa maaseudulle veteraanipäivässä omassa kotikunnassani ja täytyy sanoa että oli hieno keskustella heidän kanssaan siitä mitä konkreettista voi lähelle ihmistä tuoda minkä tyyppisiä palveluita

kansalaiset eivät halua laittaa rahojaan yhteisen pankkijärjestelmän tukemiseen

tällaisesta suomen liittovaltiokehityksestä pitää järjestää kansanäänestys

on lukuisat veropäätökset jotka koskettavat pienyrittäjiä

olemme jo maksaneet valtavan summan rahaa siitä ihanuudesta että lipponen ja niinistö halusivat väkisin viedä meidät euroon vaikka keskusta varoitti ja äänesti vastaan

arvoisa puhemies

nykyään esimerkiksi laitospalveluita on hyvin paljon korvattu avohoidolla ja veteraanit olivat erittäin kiitollisia tästä

euroa luotaessa luotiin ehdot joista ei ole pidetty kiinni

nyt katainen uitettiin kölin alta

samoin päätettiin kasvusopimuksesta mutta siitäkään ei ole huolehdittu

olisin todella toivonut että tässä oltaisiin voitu perua tämä rujo lapsilisäleikkaus eikä korjattu virhettä toisella virheellä

on erittäin upeaa että esimerkiksi ministeri kiviniemi on tuonut yhteispalvelupisteitä sinnekin mistä palvelut jo kertaalleen on viety kauemmaksi

mutta ylipäätään tämä jojopolitiikka miten tämä lisää sitä uskottavuutta mitä ministeri stubb omassa puheessaan yritti hakea

sen sijaan maaseudun väkeä kurjistetaan monin keinoin

valtiovarainministeri urpilainen lupasi että pankkeja ei lähdetä tukemaan

maaseudun palvelut keskitetään monien kymmenien tai satojen kilometrien päähän

kun täällä niin kauniisti on maaseutua puolustettu tänään niin haluan vedota teihin kaikkiin läsnäolijoihin että sitten kun tulee niitten päätösten aika yksituumaisina olemme niiden päätösten takana jotka maaseutua oikeasti tukevat

hän myös sanoi että ensisijaisen vastuun pankkien tukemisesta on oltava pankkien omistajilla ja velkojilla

miten voimme olla varmoja siitä että rakennepaketin toimista jotka viime syksynä luvattiin hoitaa siitä työlistasta edes tärkeimmät osiot toteutuisivat

kysynkin

se meidän selontekomme oli niin laajasyinen että sieltä on ehkä tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota erityisesti viimeisellä sivulla esille nostettuihin ydinkohtiin

voimmeko luottaa siihen että kunnille tulee miljardin säästöt joita edellinen ministeri virkkunen lupasi joulukuuksi jotka hän sen jälkeen lupasi toukokuuksi ja joita nyt luvataan ensi syksyksi

katainen sanoi jämäkästi ei eurobondeille ja liittovaltiolle

siihen että infrastruktuuriin on saatava satsauksia siihen että maaseudun elinkeinoelämää on kehitettävä aivan uusin keinoin

arvoisa puhemies

täällä kaivattiin tunnustusta siitä että kaupan määräävään markkinaosuuteen puututaan

ja siihen tutkimukseen joka auttaa maaseutua sekä perustutkimukseen että soveltavaan tutkimukseen on jatkossa löydettävä rahoja semminkin kun tiedämme aivan kuten ed

hän tekee rohkeaa työtä ja toivottavasti saa tämän asian maaliin ja vielä niin että siellä on jotain villojakin sisällä niin että sitä oikeasti voidaan käyttää suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi

arvoisa puhemies

jos nelostiellä oli kesällä satasen rajoitus ja silloin ajoin satasta ja nyt siellä on kahdeksankympin rajoitus niin ei se ole rikos että vaikka siellä nyt on kahdeksankympin rajoitus olen ajanut satasta

se ei maininnut sanallakaan ruokaa suomalaista puhdasta ruokaa ja hyvin sivumalkaisesti esimerkiksi energiapolitiikkaan viittasi

minun mielestäni pelisäännöt ovat olleet erityyppiset ja niillä on pelattu muinoin ja tulevaisuudessa pelataan tulevaisuuden hyvillä pelisäännöillä kiitos siitä ministeri

mutta sen sijaan vaikka kokoomusministerin salkussa olisi mahdollisuus toimia esimerkiksi alkuperämerkintöjen edistämiseksi mitään ei aiota tehdä ennen kuin eu pakottaa tähän

emme omilla rahoillamme pysty pelastamaan yhtään mitään

kun vetosin niihin tuleviin päätöksiin niin esimerkiksi kun maatalouspäätöksiä tehdään niin toivon että sieltä vasemmalta laidaltakaan ei tule puheita jotka korostavat sitä miten maatalous elää tuilla kun me kaikki tiedämme että olemme kytköksissä globaaliin maataloustuotantoon ja euroopan maatalouspolitiikkaan ja meillä ei ole muuta mahdollisuutta maanviljelijöillä selvitä jos emme tässä järjestelmässä ole mukana

en halua että jatkossa mikään puolue käyttää vaalirahojaan makuuttaa niitä veroparatiiseissa enkä halua että valtionyhtiöt tai muut julkiset tahot tai kunnat tukevat vaaleja enkä halua että rahoitusta voidaan piilottaa eri järjestelmien kautta

kun suomen varallisuus on toisten pankkien tukena ja kriisi laukeaa niin silloin ollaan tosi syvällä kun menetetään rahat sen lisäksi että kriisi on edessä

mutta haluan kysyä myös edustaja lepän esittämien alkuperämerkintöjen perään

meillä myydään kaupassa surutta suomalaista ruisleipää ja kotimaista meetvurstia jonka liha saattaa tulla brasiliasta tai jauhot puolasta tai virosta

arvoisa puhemies

eli ei lisää selvityksiä vaan toimia niitä keskusta olisi odottanut

koskaan kriisi ei ole pysähtynyt

ei niin kuin viimeksi kun maatalouden kriisipaketista sovittiin siitä että ne viljelijät joilla on velkaa enemmän kuin tuloja saisivat tällaisen kriisipaketin niin olin aivan hämmentynyt että sieltä vasemmalta esitettiin vastalausetta tällaisestakin asiasta

arvoisa herra puhemies

kun tätä energiatodistuslakia alun alkaen tehtiin keskusta esitti että se olisi pitänyt tehdä laiksi jossa energiatodistus olisi ollut vähemmän kallis vähemmän vaikea ja vähemmän byrokraattinen

siksi on erittäin hyvä että samantyyppinen kansalaisaloite nyt tuli käsittelyyn ja että kansalaisaloite otettiin niin vakavasti että tätä lakia reivattiin ihan oikeaan suuntaan

samoin kun uusiutuvan energian paketti tulee tänne eduskuntaan niin toivon että kaikki ymmärtävät silloinkin että samalla kun pelastamme ilmastoamme on kyse myös siitä että pelastamme maaseutua

ruuan kysyntä lisääntyy

ulkomainen melamiinimaito ja dioksiiniliha ovat arkipäivää samoin ruuan hintaheilahtelut

se työ mitä sinne euroopan unioniin pitäisi tehdä pitäisi ottaa vakavasti sillä kaikkeen siihen mikä koetaan sellaiseksi että se ei vie asioita eteenpäin vaan tuo turhaa byrokratiaa meille eusta pitää vakavasti pystyä vaikuttamaan

kun postipalveluita ruvetaan muuttamaan euroopan direktiivien seurauksena minusta on häpeällistä jos annamme kuoria kermat päältä ja mahdollistamme kilpailuttamisen kaikkein tuottoisimpien alueiden osalta ja jätämme muut nopen osille

en ainakaan voi itse tulkita hallitusohjelmaa mitenkään muutoin koska maatalouspääluokan leikkaukset ovat suhteellisesti kovimmat kun ne lasketaan tilaa kohti

se on meidän kaikkien etu ja kilpailukykyetu koko euroopassa keskustelu on päättynyt eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteiden sisältö on lakien hylkäämisestä sekä lakialoitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotuksen taisi olla nähtäisikään toisen käsittelyn väistellään päivän kahdeskymmenes

kun uudistamme ympäristöverotusta meidän pitäisi miettiä sitä myös maaseudun kannalta

ne ovat korkeammat täällä pääkaupunkiseudulla

eli kun jatkossa teemme päätöksiä jotka vaikuttavat maaseutuun toivon maaseutuvaikutusten arviointia ja toivon samaa myönteisyyttä mitä tänään on ilmentynyt silloinkin

hallituspuolueet lupasivat rinta kaarella ennen vaaleja että suomi julistetaan gemovapaaksi

ettei ihan pelkäksi hymistelyksi menisi niin totean että kyllä siitä käännetystä alvista rakennusalalla tulee jonkun verran moitettakin ihan sen byrokratian takia ja siksi että kun sitten on arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolella olevia toimijoita niin siellä jossain kohtaa tulee vähän vaikeuksia

miksi hallitus ei näe suomen mahdollisuuksia tulevaisuuden ruokamarkkinoilla

keskustalle suomalainen ruoka on peruskallio

siihen yhtynevät kaikki jotka haluavat puolustaa oikeudenmukaista suomea

ehkä siksi halusinkin pyytää puheenvuoron että aina kun tämäntyyppisiä päätöksiä tehdään niin kuitenkin tulee yrittäjiä kuulla siitä missä ne sudenkuopat on ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten ei sisällä päivä on seitsemäs asia voi minusta erotettu asia lähetetään sivistysvaliokuntaan keskusteluun päähine on siellä pitää sivistysval lähetekeskustelua varten niitä pyrkiä parantamaan

arvoisa herra puhemies

esityksenä on luonnonvarakeskuslainsäädäntö ja on toki hyvä asia että päällekkäisyyksiä sekä mttltä metsäntutkimuslaitokselta että rktlltä jatkossa voidaan paremmin purkaa ainakin hallinnollisilta osin ja täten tehostaa toimintaa eli luonnonvarakeskuksen perustaminen on ihan positiivinen asia

sen sijaan ihmettelen sitä että tämä hallitus ei ajatellutkaan oikeastaan missään vaiheessa sitä mikä olisi paras sijoittamispaikka tällaiselle uudelle luonnonvarakeskukselle

monista maakunnista tuli erittäin perusteltuja ehdotuksia niin että johto organisaatio olisi voitu sijoittaa myös pääkaupungin ulkopuolelle mutta tyypilliseen tapaan tämä hallitus haluaa karsia maakunnista toimintoja ja keskittää niitä tänne pääkaupunkiseudulle

olisin toivonut että ministeri olisi ollut vastaamassa tähän kysymykseen miksi näin toimitaan